hallituksen kesäkuussa eduskunnalle antamassa tiedonannossa ja myöhemmin julkaistuissa hallinnon ja alueiden kehittämisen ministeriryhmän linjauksissa on kerrottu kunnille tuleva selvitysvelvollisuus on kerrottu selvitystarvekriteerit ja on kerrottu uudistuksen tärkeimmät aikataulut

yhteisöverokannan alentamisen samoin kuin yritysten verovähennysten karsimisen tuomat muutokset kompensoidaan kunnille verojärjestelmän sisällä kuntien yhteisövero osuutta muuttamalla

hallituksen mielestä kuntapohjainen järjestelmä on paras tae palveluiden kustannustehokkaaseen järjestämiseen sekä palveluiden säilymiseen lähellä kuntalaisia

ei tässä voi olla minkäänlaista erimielisyyttä siitä kenelle päätösvalta kuuluu

turvallisuusverkkotoimintaa koskeva laki olisi erityislaki suhteessa tähän esitettyyn lakiin valtion yhteisten tieto ja viestintäteknisten palveluiden järjestämisestä

arvoisa puhemies

kyllä se aivan selkeästi kuuluu näissä kysymyksissä oulun yliopistolle itselleen

arvoisa puhemies

kasvavien kaupunkiseutujen asukkaiden veroeuroja ei enää jatkossa voida tuhlata siihen että esimerkiksi kouluja rakennetaan vääriin paikkoihin köyhiä ja sairaita asukkaita sysätään naapurikuntaan tai että seudulla ei kyetä elinkeino ja työllisyyspolitiikassa koko seutua vahvistavaan päätöksentekoon

kuntien tehtävien velvoitteiden rahoituksen ja resurssien saattaminen tasapainoon vaatii sekä tehtäväkuorman keventämistä että myös koko kunta ja palvelurakenteiden uudistamista entistä vahvemmalle ja toimintakykyisemmälle pohjalle

arvoisa puhemies

selvityksen tehnyt kunnallishallinnon virkamiestyöryhmä jätti esityksensä helmikuussa ja kuntia on kuultu laajan alue ja kuulemiskierroksen aikana

ehdotetun lain mukainen palveluiden järjestämistapa mahdollistaa yhteentoimivan ja kustannustehokkaan toimintatavan valtion tieto ja viestintäteknisten palveluiden palvelutuotannossa

hallitus on päättänyt parantaa myös kuntien makrotalouden ohjausta ja uudistaa peruspalvelubudjettimenettelyään siten että kuntien tehtävät ja niiden rahoitus saataisiin entistä paremmin tasapainoon

sen sijaan tarvittaessa kunnat voisivat hakea valtiovarainministeriöstä poikkeusta palveluperusteen osoittamasta väestöpohjasta eli käytännössä selvittää myös pienemmän väestöpohjan kuntaa

toisaalta lain vaikutukset ulottuvat myös kunnallisiin toimijoihin sitä kautta että ehdotetun lain säännöksillä velvoitettaisiin entistä selkeämmällä tavalla kunnalliset viranomaiset käyttämään valtion järjestämiä yhteisiä sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja

kuntien ja sote alueiden yhteisiä keskitettäviä tehtäviä varten tulee viisi erityisvastuualuetta jotka vastaavat tietyistä keskitetyistä ja erityisryhmien palveluista sekä alueiden palvelujen koordinaatiotehtävistä

tarvitsemme nykyistä vahvemmat kunnat sellaiset kunnat jotka kykenevät järjestämään asukkailleen palveluita ja kehittämään omaa aluettaan kestävällä taloudellisella ja demokraattisella tavalla

perustuslain mukaisesti julkisen vallan tehtävä on varmistaa kansalaisten yhdenvertaisuus ja sivistyksellisten ja sosiaalisten perusoikeuksien toteutuminen

poikkeusperusteina olisivat vaihtoehtoisen toiminnallisen kokonaisuuden muodostuminen erityisen harva asutus ja kielellisten oikeuksien sekä saamelaisten kulttuuristen oikeuksien toteutumisen turvaaminen

arvoisa puhemies

kuntatalouden lähivuosien toimintaympäristöä leimaavat hidastuva kasvu hintapaineet ja valtiontalouden tasapainotus ja erityisesti pitemmällä aikavälillä ikäsidonnaisten menojen huomattava kasvu

ehdotuksella ei olisi lähtökohtaisia vaikutuksia ict toimialalla toimiviin yrityksiin koska perustettava palvelukeskus toimii lähtökohtaisesti nykyisellä toimintamallilla ja olemassa olevien palvelusopimusten mukaisesti

uudistuksen vaikutukset ely keskusten asiakastuloksiin ovat olleet myös varsin maltillisia

substanssipalveluiden tasolla muutoksia ei ole ollut havaittavissa palvelut ovat toimineet kuten aikaisemminkin

hallituksen mielestä yksi tärkeimmistä keinoista tähän on riittävän vahvat ja elinvoimaiset kunnat jotka pystyvät järjestämään asukkaidensa palvelut kehittämään aluettaan ja sen elinkeinoja sekä vastaamaan yhdyskuntarakenteen hajautumisen haasteisiin

kuntarakenneuudistuksen vauhdittamiseksi eduskunta on viime kesänä hyväksynyt kuntarakennelain joka velvoittaa käytännössä kaikki suomen kunnat selvittämään kuntaliitoksen mahdollisuudet omien naapureidensa kanssa

arvoisa puhemies

uudistusta kritisoineet kielteiset palautteet ovat liittyneet lähinnä tavoitettavuuteen ja tiedottamiseen eli asioihin jotka ovat tunnetusti organisaatiomuutoksille ominaisia ja joiden kehittämiseen on sittemmin panostettu

palvelukeskus pystyy kuitenkin nykyiseen hajanaiseen toimintamalliin verrattuna olemaan vahvempi sopimuskumppani ja hankkimaan entistä monipuolisemmin ja joustavammin tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia ulkoisilta palvelutuottajilta

viime kuun alussa voimaan tulleen tietohallintolain tarkoituksena on tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia palveluja ja niiden saatavuutta

valtionhallinnossa tehdään tavattomasti myös toimialasta riippumattomia ict tehtäviä jotka ollaan kokoamassa yhteen ensi vuodesta alkaen

haastavimmalta tilanne näyttää suurilla kaupunkiseuduilla joilla keskuskaupungin ja kehyskuntien arviot kuntaliitostarpeista erosivat toisistaan eikä yhteistä tahtoa selvittää yhdistymisen etuja ja haittoja ainakaan vielä ollut muodostunut

tältä osin ei siis tehtäisi erillisiä poikkeamispäätöksiä vaan mahdollisia vaihtoehtoja kaupunkiseudun kattavan yhden kunnan muodostamiselle selvitettäisiin aina erityisessä kuntajakoselvityksessä

näinä julkisen talouden aikoina kun jokainen kunta joutuu käymään hyvin tiukalla seulalla läpi omia palvelujärjestelmiään investointitarpeitaan tilakysymyksiään henkilöstön eläköitymistä elinkeinojen vahvistamista ja tieto ja viestintätekniikan käytön tehostamista on ilman muuta järkevää että tämä työ tehdään yhdessä naapurikuntien kanssa

meneillään oleva korkeakoulu uudistus on yksi hallituksen merkittävimmistä tulevaisuushankkeista

riittävän vahvalla palveluiden järjestäjällä on tosiasialliset mahdollisuudet viedä palveluja ihmisten lähelle myös uudenlaisilla tavoilla esimerkiksi liikkuvina tai sähköisinä palveluina

kuntarakennelaissa säädettäisiin myös helsingin metropolialueen kuntia koskevista selvitysperusteista jotka korvaisivat muualla maassa sovellettavat työssäkäyntiä ja yhdyskuntarakennetta koskevat perusteet

arvoisa puhemies

kuntien lausunnoista on nähtävissä myös sellainen huolestuttava trendi että osa kunnista oltaisiin jättämässä kuntajakoselvitysten ulkopuolelle yleensä kuntataloudellisin perustein

valtion tietohallintotoimintojen tehostuessa ja tuottavuushyötyjen ja kustannushyötyjen toteutuessa valtion viranomaiset pystyvät keskittymään entistä paremmin ydintehtäviensä hoitamiseen ja tuottamaan entistä parempia ja laadukkaampia palveluja

asioiden käsittelyn riippumattomuuden puolueettomuuden ja oikeusturvan toteutuminen on merkityksellinen valtion aluehallinnon viranomaisissa erityisesti niiden toimialaan kuuluvissa tehtävissä jotka koskevat ympäristö ja vesiasioiden työsuojelun valvonnan sekä kilpailuhallinnon tehtävien järjestämistä ja hoitamista

lähipalveluista kuntalaisille tärkeimpiä ovat päivähoito perusopetus ja terveyskeskuspalvelut sekä jatkossa ikärakenteen muuttuessa yhä vahvemmin myös vanhustenpalvelut

on tietysti yhteiskunnan kannalta äärettömän tärkeää että lainsäädäntöä noudatetaan ja aina jos havaitsemme että lainsäädännössä on tältä osin puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia hallitus ryhtyy luonnollisesti toimiin näiden epäkohtien korjaamiseksi

arvoisa puhemies

linjaukset ja virkamiestyöryhmän selvityksessään esittämät tulevaisuusfaktat haastavat jokaisen kunnallisvaaliehdokkaan käymään keskustelua oman kuntansa tulevaisuudesta

arvoisa puhemies

kysyjä muistaa kyllä varmasti historiaa ihan oikein siinä mielessä että aikoinaanhan kuntien rahoitus oli hyvin paljon kytköksissä siihen minkä verran kunnissa oli virkoja

tänään käsiteltävä asiakokonaisuus koskee ihmisten asumista lähipalveluja ja paikallista vaikuttamista siis meidän suomalaisten jokapäiväistä arkea

osana viime kevään kehyspäätöstä hallitus päätti myös lähteä rakentamaan suomeen kansallista palveluväylää jonka toteutusmalli on parhaillaan valmisteltavana

näin ollen avuksi tarvitaan valtakunnallista vauhdittamista eli valtion muutostukea ja ohjausta uudistuksen liikkeelle saamiseksi ja sen käynnissä pitämiseksi

aluehallinnon viranomaisilta niiden henkilöstöltä ja niitä ohjaavilta ministeriöiltä selonteon valmistelun yhteydessä saatujen selvitysten mukaan ympäristö ja vesiasioiden työsuojelun valvonnan tai kilpailuhallinnon tehtävien järjestämisessä tai käsittelyssä ei ole ilmennyt riippumattomuuden puolueettomuuden tai oikeusturvan toteutumista koskevia oikeudellisia ongelmia

osana tuota palveluväylää ollaan toteuttamassa kansallinen sähköisen tunnistautumisen ratkaisu joka tarjoaa kansalaisille sähköisen identiteetin sen käyttämiseksi tarvittavat välineet sekä kansallisen tunnistusportaalin kautta pääsyn sähköisiin palveluihin

jyrki kataisen hallituksen kuntapolitiikan tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa luoda edellytykset kuntien taloutta vahvistavalle kehittämistoiminnalle ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja paikallista demokratiaa

koska metropolialueen kuntiin sovellettavat selvitysperusteet ovat sinänsä jo joustavia ja alueen erityispiirteet otetaan niissä huomioon ei metropolialueen kuntiin sovelleta poikkeusmenettelyä

tällaista järjestelmäähän ei enää pitkiin aikoihin ole ollut

keskeistä on kyetä myös uudistamaan samanaikaisesti palvelujärjestelmiä ja prosesseja siten että kustannustehokkuus ja palveluiden laatu pystytään varmistamaan

arvoisa puhemies

kyllä kaiken kaikkiaan läpinäkyvyys ja avoimuus kaikissa virkavalinnoissa on viimeisten vuosikymmenien aikana huomattavasti mennyt eteenpäin

tavoitteena on nyt tällä kehyskaudella saada näistä järjestelmistä merkittäviä menosäästöjä

uudistuksen keskeiset elementit muodostuvat kuntarakennetta ohjaavasta rakennelaista kuntien valtionosuus ja rahoitusjärjestelmästä kuntalain kokonaisuudistuksesta ja sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaista sekä metropoliratkaisusta

lopuksi arvoisa puhemies

kuntauudistus tarvitaan jotta kunnat kykenevät selviytymään tämän vuosikymmenen lopun ja koko ensi vuosikymmenen kovista muutoshaasteista kuten väestön ikääntymisestä palvelutarpeen kasvusta niukkenevasta työvoimasta ja julkisen talouden kiristymisestä

arvoisa puhemies

ympäristöministeriön asettamien selvityshenkilöiden riitta rainion ja aino turpeisen tekemässä talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmia ja viranomaisten toimintaa koskevassa selvityksessä on kuitenkin tullut esille joitakin aluehallinnon viranomaisten sisäisiä oikeudellisia jännitteitä päätösvallan ja muun puhevallan käyttämisessä

kyse on siitä että yliopistot ovat uudistamassa omia strategioitaan ja rakenteitaan ja ovat päättäneet jatkossa ostaa ja tällä hetkellä jo ostavat tuki ja hallintopalvelut talouspalvelut keskitetysti yhtiöltä ja näin ollen tuki ja hallintopalveluiden henkilöstön osuus näissä vähenee

tämän varmistamiseksi hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne

suomen ikärakenteen muutos on euroopan nopein

kunnat tänä päivänä hyvin paljon käyttävät varsinkin johtavien viranhaltijoiden haussa erilaisia soveltuvuustestejä pyrkivät kyllä varmasti aidosti valitsemaan parhaat henkilöt näihin tehtäviin

peruspalveluministeri on parhaillaan asettamassa työryhmää joka tekee oman jatkotyönsä siitä miten hallitusohjelman mukainen sosiaali ja terveydenhuollon perus ja erikoistason palveluiden integraatio toteutetaan kuntien sote alueiden ja erityisvastuualueiden kesken

valtionhallinnolle on erittäin tärkeää että kun meillä työikäinen työvoima jatkossa on niukempi niin pystymme rekrytoimaan osaavia asiantuntijoita valtionhallintoon ja pyrimme olemaan kilpailukykyinen työnantaja myös tässä mielessä

arvoisa puhemies

varsin tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta hallitus on toteuttanut yliopistouudistuksen ja siinä hallitusohjelmassakin linjatut taloudelliset tavoitteet johdonmukaisesti

vain vahvat elinvoimaiset kunnat pystyvät pitämään huolta omista kuntalaisistaan ja tarjoamaan heille tarpeelliset palvelut ja mahdollisuudet vaikuttaa demokratian keinoin oman kotikuntansa asioihin ja myös omaan elinpiiriinsä

toki toivottavaa on se että siellä hyvin pitkäjänteisesti toteutettaisiin henkilöstöpolitiikkaa ja näihin uusiin yhtiöihin siirtyisi tätä olemassa olevaa henkilöstöä

mutta luonnollisesti voi olla sitten henkilöitä jotka voidaan arvioida ikään kuin kokemukseltaan samanarvoisiksi ja silloin täytyy aina pohtia mitä näkökulmaa painotetaan

valtionhallinnossa on kiinnitetty paljon huomiota siihen että osaamisen taso muun muassa hankinnoissa olisi mahdollisimman korkealla tasolla mutta kuitenkin tietyillä puitesopimuksilla voitaisiin päästä siihen että aivan kaikkein pienimmissä hankinnoissa ei aina tarvitsisi tehdä alusta saakka suuria kilpailutuksia

hän pyytää niitä edusta jotka haluavat osallistua osista kertova diebackillä jomottamaan sitä osumalla ylös näistä keskeisin

yliopistojen voimavaroja on lisätty

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallituksen kuntauudistus on ajallisesti ja osaksi myös toiminnallisesti suoraa jatkoa keskustan käynnistämän kunta ja palvelurakennehankkeen jo kuuden vuoden mittaiselle työlle

valtionhallinnon johtavissa viroissa olemme viime vuosina vahvistaneet ohjeistusta siihen suuntaan että entistä enemmän hyväksiluetaan myös muualta kuin valtionhallinnosta oleva johtamiskokemus eli pyrimme saamaan tätä kautta myös henkilöitä joilla on esimerkiksi yksityissektorin kokemusta enemmän myös valtionhallinnon tehtäviin